hallituksen ei pitäisi tehdä leikkauspolitiikkaa jossa heikennetään ensisijaisia etuuksia ja siirretään lapsiperheitä viimesijaisen harkinnanvaraisen etuuden piiriin

nyt samalla tavoin hallitus on kieltäytynyt itsepäisesti reagoimasta työttömyyden jatkuvaan rajuun kasvuun lykkäämällä lisäbudjetin tekemistä

tällöin osa siitä työstä jolla tupakointia ja nikotiiniriippuvuutta on vuosien aikana saatu vähennettyä valuu hukkaan

suurena ongelmana tällä hetkellä on täysin riittämätön kuntarahoitus

arvoisa herra puhemies

hallituksen olisi ehdottomasti pitänyt ennen kesää esittää työllisyyttä ja etenkin nuorison koulutusta ja työllistymistä tukeva lisäbudjetti

poliisilla on tärkeä rooli turvallisuuden ja myös sen tunteen ylläpitämisessä ja siksi on välttämätöntä että poliisi näkyy myös katukuvassa

tätä ratkaisua ei voida pitää kannattavana

se on täysin riittämätön jotta rahoituksella voitaisiin rahoittaa kuntouttava työtoiminta ja jotta se vastaisi ihmisten kuntoutukselle asetettuja tarpeita ja tavoitteita

kuten valiokunta mietinnössään toteaa on hyvä että hallituksen esitykseen on sisällytetty lapsivaikutusten arviointi jossa huomioidaan verotuksen lapsivähennyksen poistumisen ja lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistamisen yhteisvaikutus

samalla kuitenkin rikollinen toiminta tapahtuu entistä useammin erilaisissa tietojärjestelmissä

arvoisa rouva puhemies

tämmöisen ansaintarajan määrittäminen on siinä mielessä oikeastaan harmillinen näyttämisen ansaintarajan tekemiin en koska tämän ansaintarajan että kun ihmiset ovat työelämässä niin tämä ansaintarajahan ei maksa yhteiskunnalle mitään

tähän määrään liittyen haluan vain omalta osaltani todeta että se määrä ei ole se oleellisin kysymys siinä kaikilta osin vaan se että kun me lähdemme näistä asiakkaista ovat ne sitten lapsia tai kehitysvammaisia tai ikääntyviä ihmisiä niin kyse on näiden ihmisten palvelutarpeesta ja siitä miten tämä hoidettavien kokonaistilanne tavallaan mahdollistaa sen että jokainen näistä henkilöistä ihmisistä saa sen parhaan mahdollisen hoidon ja kasvatuksen mitä he tarvitsevat

näitä ovat muun muassa tiettyjen lisäaineiden kieltäminen tupakkatuotteista savukkeiden tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto sekä tupakkapakkausten terveysvaroitukset jotka koostuvat varoitustekstistä ja sitä vastaavista kuvista

hallitus myös kiihdyttää työpaikkakatoa pitämällä sinnikkäästi kiinni tuottavuusohjelmasta ja vähentämällä jatkuvasti valtion työpaikkoja

siksi satsaukset erityistilanteiden operatiiviseen toimintakykyyn ovat tärkeitä

säästöjen yhteydessä olemme monesti toistaneet että vaikeassa taloustilanteessa lähes joka asiasta on pitänyt leikata ja säästökohteet ovat etenkin sosiaali ja terveysministeriön alalla olleet vain huonoja ja vielä huonompia

kyse on ihmisistä jotka tarvitsevat työn lisäksi myös muita tukitoimia jotka myös maksavat mutta onnistuessaan tulevat yhteiskunnalle takaisin moninkertaisesti

arvoisa herra puhemies

tulin puhumaan tänne eteen koska en ensimmäiseen käsittelyyn päässyt ja haluan omalta osaltani tuoda näkemykseni tästä asiasta vähän pitemmälti

samoin yhdyshenkilön asettaminen turkkiin analysoimaan konfliktialueelle matkustavien ja sieltä palaavien toimintaa on tärkeää nykyajan toimintaa

esityksessä ehdotetaan että tavoitetta tupakkatuotteiden käytön lopettamisesta laajennettaisiin myös muihin nikotiinipitoisiin tuotteisiin

sitä vastoin meidän pitäisi tukea ihmisten palaamista työelämään ja varsinkin kun me tiedämme että mielenterveyssyistä eläkkeelle on jäänyt paljon myös nuoria ihmisiä joiden keskiansiot ovat jääneet pieniksi tai olemattomiksi ennen työkyvyttömyyttä

lisäksi koulutukseen kohdistuu rajuja leikkauksia kaikilla koulutusasteilla

arvoisa puhemies

samalla nuorisotakuun rahoitusta ajetaan alas työllisyystoimista leikataan ja työelämän pelisääntöjä heikennetään ja niin edelleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

takuueläke on yksi sosiaaliturvan uudistamista suunnitelleen sata komitean aikaansaannoksia

suomen akatemian kansainvälistä tutkimusta eurooppalaisten työmarkkinoiden lähivuosien näkymistä vetävän professori asko suikkasen mukaan nykytyöttömyydessä piilee myös suurtyöttömyyden uhka koska monelta alalta työpaikat vähenevät pysyvästi eikä korvattavia työpaikkoja ole näköpiirissä

voi sanoa että tämä on esimerkki huonosta säästökohteesta joka kuitenkin on parempi kuin esimerkiksi tasainen leikkaus kaikesta työttömyysturvasta ja minimiturvasta

on täysin eri asia jos meillä on esimerkiksi neljä sisarusta heidät sijoittaa kaikki yhdessä mikä voi olla näille lapsille kaikille esimerkiksi erittäin hyvä asia mutta jos me sijoitamme eri ikäisiä erilaista palvelua tarvitsevia lapsia eri kodeista eri taustoista niin silloin tämä kokonaisuus näyttää aivan erilaiselta

eduskunta edellyttää että hallitus kiirehtii kuntouttavan työtoiminnan sisällön kehittämistä hallitusohjelman mukaisesti

he ovat kuitenkin saattaneet hankkia ammatin itselleen ja ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja ihmisiä joiden ansiot helposti nousisivat yli tämän ansaintarajan ja sen takia toivoisin että kun tämän kokeilulain tuloksia tarkastellaan niin tukisimme tämän ansaintarajan nostamista

nyt leikkaus kohdistuu osittain enemmän tienaaviin ihmisiin vaikkakin työttömyyden kohdatessa jokainen ihminen on ikävässä ja vaikeassa tilanteessa ja toimeentulo pienenee aina

lamasta ei välttämättä nousta suureen työllisyyden kasvuun

ja sen takia tämän perhehoidon lähtökohtana kaiken pitää olla se että tämä perhekoti mahdollistaa näille ihmisille hyvän kasvuympäristön hyvän hoitoympäristön johonka voidaan sitoutua pitkäjänteisesti pitkäaikaisesti joidenkin ihmisten kohdalla useiksi vuosiksi eteenpäin

sitten muutama sana rajavartiolaitoksesta

arvoisa puhemies

kun nyt kuitenkin säästöä haetaan leikkaus toteutetaan siten että niin kutsuttua taitekohtaa jonka ylityksen jälkeen päiväraha karttuu pienemmällä osuudella alennetaan nykyisestä

arvoisa herra puhemies

tästä me saimme erittäin hyvän analyysin valiokuntamme varapuheenjohtaja hannakaisa heikkiseltä joka oli perehtynyt erittäin syvällisesti sähkötupakkaan ja sen vaaroihin liittyviin erilaisiin kysymyksiin ja tutkimuksiin

suikkanen on myös arvioinut että nykyinen työttömyys ja työmarkkinoiden muutos uhkaa jakaa nuorison eurocitymenestyjiin ja täydellisiin syrjäytyjiin

sähkötupakkaa polttava ei vedä keuhkoihinsa pelkkää höyryä vaan myös hiukkasia joiden määrä ja laatu vaihtelevat aineesta riippuen ja joiden vaikutuksia ei ole kunnolla tutkittu

toimintaa on näinä vuosina sopeutettu keventämällä organisaatiota tehostamalla työprosesseja sekä hyödyntämällä entistä enemmän tekniikkaa

edellytämme myös että hallitus tekee esimerkiksi osana lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanketta laajemman suunnitelman siitä että lapsiperheiden asemaa voidaan kokonaisvaltaisesti parantaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista parantamalla vanhempien työllisyyttä vahvistamalla sekä sosiaaliturvan etuuksia ja palveluita kehittämällä

etenkin tämän hetken tilanteessa euroopan talous ja rahoituskriisin keskellä ja talouskasvun hiipuessa se on haastava ja aiempaa vaikeammin saavutettavissa

lisäksi tutkimuksissa on todettu että väestötasolla sähkötupakka ei ole välttämättä poikkeuksellisen tehokas väline tupakoinnin lopettamiseen saati sitten nikotiinikoukusta pääsemiseen

tästä esimerkkinä on muun muassa takuueläke ja sen myönteinen taloudellinen korotus mutta samalla hallitus kohdentaa samoille ihmisille samoille henkilöille lisää asiakasmaksuja

on toisaalta selvää että työllisyysastetta on vahvistettava jos haluamme pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta ja turvata ihmisten hyvinvoinnin ja tasa arvoisen hyvinvointivaltion myös tulevaisuudessa

lisävähennykset henkilöstöön tarkoittaisivat että olisimme riippuvaisia naapurimaiden rajavartio omaista omiin rajaa viranomaiset rajaviranomaisten kyvystä ja halusta estää suomeen suuntautuva laiton maahanmuutto ja muu laiton toiminta

säästöesityksen toinen kohta eli päivärahan korotetun ansio osan alentaminen kohdistuu sen sijaan tuloista riippumatta kaikkiin korotettua ansio osaa saaviin riippumatta päivärahan perusteena olevista tuloista

tässä yhteydessä tulisi esimerkiksi arvioida lapsilisäjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen sekä mahdollisuus korottaa vähimmäisvanhempainpäiväraha työmarkkinatuen tasolle

hallituksen tavoite oli kohdentaa säästö vain korkeimpia päivärahoja saaviin joten voi sanoa että hallituksen esitys on hallituksen tavoitteitten vastainen

tästä syystä esitämme pykälävastalauseen sekä toisessa käsittelyssä tuomme myös oman lausumamme

on selvää että tupakan vastikkeilla kuten energianuuskalla tai e shishoilla yritetään houkutella nuoria varsinaisten tupakkatuotteiden käyttäjiksi

yhä useammin syrjäytyminen tuottaa lisää

säästöesitys ei ole ongelmallinen pelkästään tästä syystä vaan myös siksi että työttömyysturvan kannustavuus työllistymisen edistämisessä heikkenee

näin on paremmat mahdollisuudet säilyttää uskottava itsenäinen ulkorajavalvonta sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen

ongelma on myös se että kun tavoitteemme koko hallituskauden ajan on ollut yksinkertaistaa ja jouduttaa työttömyysturvan toimeenpanoa nyt nämä muutokset vaikeuttavat asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta eivätkä ne myöskään lisää luottamusta järjestelmäämme

ihmisten hyvinvointia ja yhteiskuntamme kehitystä ajatellen on tärkeää että laajapohjainen raamisopimus osaltaan tukee työmarkkinoiden vakautta ja ennustettavuutta sekä vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa ja työllisyyttä

arvoisa puhemies

samalla hallitus on jättänyt toteuttamatta pitkään odotetun asiakasmaksujen ja lääkkeiden maksukattojen yhdistämisen jolla helpotettaisiin etenkin paljon sairastavien ikääntyneiden ihmisten asemaa

arvoisa rouva puhemies

lainsäädännön täytyy elää muuttuvan maailman mukana ja on tärkeää että jatkossakin seuraamme tarkkaan miten tupakkatuotteiden ja tupakan vastikkeiden saatavuus ja käyttö kehittyvät

pidän tätä päätöstä erittäin tärkeänä

on myös erittäin hyvä että jatkamme edelleen rajanylityspaikkojen kehittämistä itärajalla ensi vuonna ja otamme käyttöön imatran nuijamaan ja vaalimaan rajanylityspaikkojen laajennukset

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin on aivan totta että opiskelijoitten sairauspäivärahan laskentaperusteen yksi suurimpia probleemeja ongelmia on se että opiskelijoitten perustoimeentulo ennen sairauspäivärahalle siirtymistä on liian matala

työllistämis koulutus ja erityistoimien rahoitusta on nostettu maaliskuun kehyspäätöksestä mutta pudotettu verrattuna kuluvaan vuoteen

pelkkä lainsäädäntö ei kuitenkaan riitä vaan myös valistuksella ja esimerkiksi koulujen päihdekasvatuksella on tärkeä rooli tupakkatuotteiden käytön vähentämisessä

arjen palveluiden saatavuuden heikentyminen ja erilaisten maksujen kasvu syövät koko ajan pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa ja säästöjä

siltä osin tätä lapsen etua ei voi määrittää sillä voivatko vanhemmat olla yhdessä siellä vai ei vaan se lähtee siitä että lapselle etsitään semmoinen perhekoti joka on hänen kannaltaan kaikkein paras ja mahdollinen

työvoimapoliittisissa toimenpiteissä on ensi vuodelle arvioitu olevan vähemmän ihmisiä kuin tänä vuonna mutta silti on laskettu että aktivointiaste nousisi

monet jättävät lääkkeitään ostamatta jotta saisivat rahat riittämään

lopuksi toivoisin että voisimme suojella lapsia ja heidän oikeuttaan savuttomuuteen terveyteen ja puhtaaseen ilmaan eli tupakointikielto laajennettaisiin nyt laajemmalti myös autoihin

syynä tähän on opintotuen ja siihen sisältyvän opintorahan matala taso jonka takia opiskelijat joutuvat myös käymään töissä

sosiaaliturvan pitäisi turvata syyperusteisten ensisijaisten etuuksien taso niin että se riittää päivittäiseen elämään ja toimeentulotuella ainoastaan paikataan tilapäisiä toimeentulovaikeuksia

jos suhdanteiden heikentyessä nämä laskelmat eivät pidä on välttämätöntä että lisäbudjetissa turvataan työvoimapoliittisten toimenpiteiden toteutuminen

ja sitten jos se mahdollistuu että siinä perhekodissa molemmat vanhemmat ovat mukana niin se on joissakin tilanteissa hyvä mutta voi olla elämäntilanne että jossakin tilanteessa toinen vanhemmista siirtyy esimerkiksi perhekodin ulkopuolelle töihin ja sitten taas tavallaan palaa takaisin

itärajan suurimmilla rajanylityspaikoilla tällä hetkellä käynnissä olevat yhteiset infrahankkeet rajavartiolaitoksen ja liikenneviraston kanssa edellyttäisivät tullin henkilöstömäärän lisäämistä ei

arvoisa puhemies

hallituksen esitys sisältää myös joitakin elementtejä joita on vaikea hyväksyä etenkin kun ne olisi pienellä viilauksella ja tahdolla pystytty korjaamaan

opiskelijoiden opintotuki on kun he käyvät töissä kuitenkin tarkoin määritelty mitä opiskelijat voivat ansaita ja se on tarkoin sidottu myös opintojen etenemiseen

epävarmassa työllisyystilanteessa on myös tärkeää että muutosturvan työkalut toimivat ja ihmiset voivat siirtyä joustavasti työstä työhön tai koulutuksen kautta työelämään

perustuslain tulkinnat näiltä osin ovat mielestäni epäoikeudenmukaisia ennen kaikkea lasten oikeuksien ja terveyden näkökulmasta minkä takia toivonkin että perustuslakivaliokunta tulkitsisi ja arvioisi tilanteen uudestaan

ensinnäkin takuueläkkeen määrään vaikuttavat ainoastaan lakisääteiset eläketulot kuten työ tai yrittäjäeläke tai vaikkapa luottamustehtävään perustuva eläke

myös sosiaaliturvan ja pätkätöiden yhteensovitusta pitäisi jatkossa parantaa

mutta uskon että meillä on ihan yhteinen käsitys ja näkemys tästä että tässä pitää yhdistyä sekä lapsen etu perheitten etu ikääntyvien etu että näitten hoidettavien etu

seuraava sota aluksi

sen sijaan eläkkeensaajan ansiotuloja pääomatuloja tai omaisuutta taikka vapaaehtoisia yksilöllisiin eläkevakuutuksiin perustuvia eläkkeitä ei huomioida lainkaan

sosialidemokraattien kanta on se että meidän pitää kehittää meidän perustoimeentuloamme sekä ensisijaisia etuuksia siihen suuntaan että yhä harvemmin ihmiset joutuvat tukeutumaan toimeentulotukeen

ääni

tältä osin olen edustaja ben zyskowiczin kanssa täysin samaa mieltä

useiden puheenvuorojen johdosta pidän tärkeänä vielä palata tähän poliisin hallintorakenne

yhteiskunnassa tulee huolehtia siitä että osatyökykyisten ihmisten oikeus tehdä omaa koulutustaan osaamistaan ja jaksamistaan vastaavaa työtä toteutuu ja syrjiminen työmarkkinoilla vähenee

kaiken kaikkiaan tuen tätä hallituksen esitystä vastentahtoisesti mutta katson että tämä on osa kokonaisuutta jossa on tehty kipeitä leikkauksia moniin eri kohteisiin ja siinä mittakaavassa ihmisten arkiseen sosiaaliturvaan on kohdistunut lopulta melkoisen vähäiset säästöt kylläkin monelle hyvin kipeät

jos saa kaiken kaikkiaan kuuli ja kun tavoitteena siirtää enää

opiskelijat ovat myös yksi osa tätä ryhmää ja sen takia näemme että opiskelijoitten sairauspäivärahaa pitää kehittää siihen suuntaan että heidän ei tarvitse hakeutua toimeentulotuen piiriin

pitkäaikaistyöttömien osalta uusi kokeilu jossa viimeistään vuoden työttömyyden jälkeen kunta ottaa päävastuun työllistämisestä on erittäin tervetullut

se ettei ostoeläkkeitä huomioida on vakuutusperiaatteen kannalta ongelmallista sillä nyt tällä järjestelmällä lähdetään epäsuorasti tukemaan vapaaehtoista eläkevakuuttamista

tää hallinto ja tukitoimista toimitiloista

tärkeää on kuitenkin että ihmisten työllistämiseen ei odoteta vuotta jotta työllistämisvelvollisuus siirtyisi kunnille vaan eri tahojen on tehtävä kaikkensa jotta ihminen työllistyisi mahdollisimman nopeasti

toivon että tämä varsinainen omaishoidon lainsäädännön valmistelu käynnistyy ministeriössä

kuten valiokunnan mietinnössäkin toteamme esityksen kokonaisvaikutukset olisi pitänyt arvioida kattavasti koska tällaiset perusturvan leikkaukset ovat helposti pois ihmisten päivittäisestä kuluttamisesta

ongelmallista ja epäoikeudenmukaista on myös se että takuueläkettä ei yhteensoviteta eläkkeensaajien asumistuen kanssa vaan nyt osalla takuueläkkeen saajia asumistuki pienenee

kun olemme tehneet arviota millä tavalla tämän hallintorakenneuudistuksen tavoitteet ovat toteutuneet niin näyttää siltä

mutta arvoisa puhemies puuttuisin tähän kotihoidon tukeen siltä osin kun suurin osa lapsiperheistä kuitenkin käyttää kotihoidon tukea siihen asti kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta elikkä sen olemassa olevasta määrästä puolet

toteutuneet erittäin hyviin ja ay

se on kunnille myös haastava hanke toisaalta pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä ja köyhyyden ja eriarvoistumisen ehkäisyä ajatellen sekä ihmisen toimeentulon ja myös ihmisen eläkekertymän kannalta välttämätön

näin säästyi säästy saatava käyttöön koko säästöt saattavat kääntyä koko talouskehitystä vastaan ja näivettää kotimaista kysyntää

yli vuoden kaksituhattaneljätoista loppuun mennessä oli asetettu tavoitteeksi

olisin kysynyt ministeriltä mielipidettä siitä jos tätä kotihoidontukijaksoa ei käynnistettäisikään kertarysäyksellä vaan se vietäisiin vaiheittain

noin kaksitoista miljoonaa euroa ja puoli miljoonaa euroa